enää ei ole jokaisen eläköityvän tilalle uutta työntekijää ja siksi onkin ensisijaisen tärkeää että uskallamme tarjota erilaisia ratkaisuja opiskelemaan tai työelämään pyrkivälle nuorelle

oppisopimuskoulutus ammattistartti ammatilliset opinnot avoimet korkeakouluopinnot erilaiset palkkatuen muodot ja yrityksille tarjottavat työllistämissetelit ovat kaikki hyviä keinoja työllistämisen tukemiseen

arvoisa puhemies

työttömyyden hoitamisen lisäksi ensiarvoisen tärkeitä ovat ne toimet joita hallitus tekee talouden rakenteiden uudistamiseksi ja julkisen talouden saamiseksi kestävälle pohjalle

se ei suinkaan tarkoita kamreerilinjaista tilit tasan tyyliä vaan suomalaisten yritysten kilpailukyvyn vahvistamista yrittäjyyden tukemista ja uusien innovaatioiden mahdollistamista

ilolla totean että lisäbudjetissa tekesin tutkimus ja kehityslainojen määrärahoja lisätään erityisesti tutkimus ja kehitystoiminnan tulosten muuntamiseen muun muassa kansainvälisille markkinoille kaupallistettaviksi tuotteiksi

tämä on mielestäni keskeistä siitä syystä ettei käy niin että potentiaaliset menestyskonseptit esimerkiksi ympäristöteknologiassa tai lääkeaihiot ostetaan ulkomaille viimeistelyä vaille valmiina lähes pilkkahintaan

arvoisa rouva puhemies

myös ympäristötuki uusiin ympäristöystävällisiin aluksiin on tervetullut ja alusluottojen jälleenrahoitus on niin sanottua kelpoa valuuttaa kotimaisiin alushankintoihin

arvoisa puhemies

kasvi ja ministeri linden omassa avauspuheenvuorossaan kävivät hyvin seikkaperäisesti läpi tätä hallituksen esitystä ja haluaisinkin korostaa että verkon käyttäjien tietoturva yksityisyydensuoja ja kuluttajansuoja ovat luonnollisesti keskeisiä asioita joista on huolehdittava

ministeri linden otti myös esiin tulevaisuudessa mobiilivarmenteen joka voisi olla myös vahva sähköinen tunnistamiskeino

siitä itse asiassa kuopion yliopistossa väitteli kaksi viikkoa sitten konstantin hyppönen informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunnasta ja hänen väitöksensä aihe on identiteetin hallinta ja mobiilimaksut matkaviestimillä

tutkijan kehittämät tekniset ratkaisut perustuvat sim kortin hyödyntämiseen henkilö ja maksutietojen tallennuspaikkana

tutkimuksessa näytetään että matkapuhelin voi monessa tapauksessa korvata tavalliset viralliset henkilöllisyystodistukset ja tarjota parempaa yksityisyydensuojaa ja turvallisuutta

todellakin on näin että henkilötietolain muutosta on syytä kiirehtiä jotta emme joudu törmäämään näihin varkauksiin entistä

keskustelu on päättynyt

he ehdotus hyväksytään ja selvitetään

tässä pitkässä iltapäivän debatissa edustaja gustafsson maalaili niin dramaattisia uhkakuvia että hetken aikaa epäilin loppuuko koulutus tästä maasta kokonaan

peruslakivaliokunta ja maimets ja oli hallintovaliokunta antavat

onneksi kuitenkin toitte realismin peliin kun kannoitte huolta vuorineuvosten yöunista ja väititte että hallitus ei kuule ei ymmärrä

kylää tykistöllä väestöllä päivystyksen kahdestoista asian sisäreiden radiotaajuuksien huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain neljä ja kakstoista useammin

tämä hallitus on huolissaan lasten ja nuorten tulevaisuudesta ja koulutuksen tasa arvosta ihan varmasti samalla tavalla kuin aiemmatkin hallitukset olivat

ne ovat ikäviä meille kaikille

monessa debattipuheenvuorossa korostui ylpeys meidän peruskoulustamme siitä historiasta miten hyvä se on ollut mutta sen pitää olla hyvä myös tulevaisuudessa ja juuri siksi näitä uudistuksia tehdään

minä uskallan väittää että hallituksessa tunnistetaan ja tunnustetaan monia ongelmia

kukaan ei kiellä sitä etteivätkö oppimistulokset olisi heikentyneet tai sitä että osaamistarpeet ovat muuttuneet työelämän muuttuessa tai sitä että koulutustasa arvon murenemisen signaalit ovat nähtävissä

olen ollut jonkin aikaa huolissani suomalaisen tieteen tulevaisuudennäkymistä sillä suomi ei ole enää yhtä kilpailukykyinen paikka huipputieteen tekemiselle kuin aiempina vuosikymmeninä

meillä löytyy euroopasta rohkaisevia esimerkkejä siitä miten määrätietoisilla toimilla tieteen tasoa on saatu merkittävästi parannettua suhteellisen lyhyessäkin ajassa

olenkin iloinen että ministeri grahn laasonen oli varannut koko iltansa tähän seminaariin ja siellä käytiin hyvää dialogia siitä miten tieteen tasoa aidosti saataisiin yhdessä kehitettyä

toiseksi välikysymys tuntuu alistuvan suoraan nykytyömarkkinoilla vallitsevan palkkaepätasa arvon edessä ja hyväksyvän sen myös kaikkien perhetukien lähtökohdaksi ja vallitsevaksi olotilaksi

tosiasiassa hallituksen esitys uudistaa kotihoidon tukea ei leikkaa sitä euroissa eikä kestossa

sivistysvaltion luonteeseen kuuluu laadukas ja monipuolinen tutkimus

itseisarvonsa lisäksi tieteen tasoon vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi yritysten kyky tuoda markkinoille uusia innovaatioita samoin vaikkapa terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuuksiin hoitaa potilaita paremmin vaikuttavilla tavoilla

uudistuksessa on aivan oikein kysymys työelämän tasa arvon ja työelämään osallistumisen edistämisestä sen sijaan että olisimme osaltamme sementoimassa kotien ikiaikaisia roolijakoja

varmasti kaikki olemme törmänneet näihin uutisiin

me tiedämme kun luemme tutkimuksia ja ne osoittavat että naisten työmarkkina asema kärsii ennen kaikkea pitkistä poissaolojaksoista työelämästä ja tähän toivomme muutosta

meidän on pidettävä huoli siitä että tiede ja tutkimus saavat tarvitsemansa panostukset

täällä keskustan pekkarinen käytti termiä laitospaikat ja perussuomalaisten mäntylä järjestelmä kun he puhuivat varhaiskasvatuksesta meidän päiväkodeissamme

arvoisa herra puhemies

suomessa on totuttu luottamaan siihen että teleyritykset huolehtivat markkinaehtoisesti kattavien ja edullisten viestintäpalveluiden tarjonnasta

äidin syli ei ole ainoa turvallinen paikka vaan kehittyneessä yhteiskunnassa vastuullinen hoitaja voi löytyä myös sieltä päiväkodista tai jopa isän sylistä

vielä erityisesti haluan korostaa sitä että tässä kotihoidon tukiuudistuksessa ei ole kyse ainoastaan kotihoidon tuen jakamisesta vanhempien kesken vaan laajemminkin työn ja perhe elämän yhteensovittamisen edistämisestä

uudistuksen tavoitteena on luoda suomeen entistä tasa arvoisempaa kulttuuria jossa äidin ei tarvitse aina olla se joka jättää omat urahaaveensa jäähylle lasten syntyessä

pitkällä tähtäimellä kun naisten poissaolot työstä vähentyvät me voinemme odottaa sekä korjausta naisten palkkatasoon ja urakehitykseen että helpotusta etenkin nuorten naisten työnsaantiin

nyt käsittelyssä oleva kotihoidon tuen uudistus on luonnollisesti vain eräs yksityiskohta hallituksen suuressa rakennepaketissa

on aivan selvää että olemme tilanteessa jossa tietoliikenneinfraa ei voida varmistaa koko maassa kaupallisesti ja palvelutason erot kaupunkikeskusten ja haja asutusalueiden välillä kasvavat entisestään

tässä hallituksen esityksessä laajakaistatuen määritellyt ehdot ja kolmeen eri luokkaan jaetut rahoitusosuudet mahdollistavat sen että olosuhteiltaan hyvin erilaiset kunnat voivat olla laajakaistahankkeessa mukana

arvoisa puhemies

esityksen aluekehitysvaikutukset ovat positiivisia koska laajakaistahankkeella edistetään alueellista tasa arvoa ja lisätään kansalaisten ja yritysten osallistumismahdollisuuksia sekä sähköisten palveluiden saatavuutta myös haja asutusalueilla

luonnollisesti tällä lakiesityksellä on myös vaikutusta teleyrityksiin ja viestintämarkkinoihin ja mielestäni on hyvä että tuki vähentää yritysten investointiriskiä haja asutusalueilla ja siten edesauttaa viestintäverkkojen ulottamista laajemmalle alueelle sinne missä niitä ei vielä ole

esityksellä ei kuitenkaan pitäisi olla negatiivista vaikutusta kilpailutilanteeseen sillä tuetut alueet ovat tarkoin määritellyt ja niillä ei ole tällä hetkellä kaupallista tarjontaa

arvoisa puhemies

erityiskiitos kuuluu ripeästä toiminnasta pilottihankkeiden osalta jo tämän vuoden aikana sillä esimerkiksi varsinais suomen liitto ehdotti liikenne ja viestintäministeriölle iniönhoutskarin alueen valitsemista laajakaistahankkeen valtakunnalliseksi pilotiksi